nyt meidän odotuksemme ovat suuret siitä että tuodaan myös kotimaiseen lainsäädäntöön liittyviä toimia joilla pannaan veronkiertoa veroparatiisien käyttöä aggressiivista verosuunnittelua kuriin mutta myös otetaan aivan uusi asenne ja asento eu tasolla ei jarruteta ei hidasteta hankkeita niin kuin suomen hallitus on tähän asti tehnyt vaan ollaan eturintamassa tässä

ehkä eivät ihan rakettitiedettä mutta ei se kauhean epäonnistunutkaan ilmaisu ollut koska nämä ovat hyvin hankalia ja monimutkaisia mikä näkyy myös tässä keskustelussa ja näissä pykälissä

muun muassa suurituloisten verotusta kiristämällä pääoma ja osinkotulojen progressiivisella verotuksella ja varallisuusveron palauttamisella saadaan rahoitusta työllisyyden ja perusturvan parantamiseksi

näissä on monta eri toimijaa joilla on erilaisia vastakkaisia intohimoja ja meidän pitäisi löytää sellaisia ratkaisuja jotka ovat tyydyttäviä

oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta

kehityspolitiikan tulee tähdätä köyhyyden vähentämiseen mutta nyt näyttää siltä että sinivihreä sinilevähallitus on lähinnä kiinnostunut kiillottamaan omaa kuvaansa tilastoja kaunistelemalla

arkkipiispa mäkinen on valmis laskemaan palkkaansa kun se toteutetaan verotuksen kautta

minä olen antanut toimeksiannon siitä miten pitäisi uudistaa tässä vaiheessa tekijänoikeuslakia ja tähän toimeksiantoon kuului viisi kohtaa

lisäksi vasemmisto esittää ydinvoimaloiden polttoaineveroa sekä pörssissä tapahtuvan arvopaperikaupan säätämistä verolliseksi

arvoisa rouva puhemies

arkkipiispan huoli porvarihallituksen arvovalinnoista kertoo karulla tavalla miten kristillinen lähimmäisenrakkaus on unohdettu ja se on korvattu menestyjien tukemisella heikkojen kustannuksella

löytyykö yhtään varhaiskasvatuksen ja päivähoidon asiantuntijaa jonka mielestä tämä on hyvä ratkaisu

sekä prosentit että eurot ovat tärkeitä mutta eurot ovat ne jotka me omasta budjetistamme maksamme joihin me sitoudumme hallituksessa ja eduskunnassa

hallituksessa kokoomus kristilliset ja rkp vastustivat silloin sitä ja oppositiossa sekä keskusta että perussuomalaiset vastustivat sitä että suomi lähtee mukaan valmistelemaan finanssimarkkinaveroa siihen joukkoon joka sai eu komissiolta luvan valmistella tätä

toinen kohta on se että luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet ja niiden kohtuullisuus pitäisi katsoa muun muassa se miten reagoidaan näihin luvattomiin verkkojakeluihin

ja voisitteko te ministeri nyt kertoa ne asiantuntijat jotka ovat suositelleet asiantuntemuksensa pohjalta tällaista ratkaisua jota te nyt olette tekemässä

mitä suuremmat ovat tulot sitä suuremman osan niistä maksaa veroja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän perusteella esitän seuraavan epäluottamuslauseen

te pyörsitte aiemmat suunnitelmanne heti kun näytti siltä että maailman köyhien auttaminen tulee halvemmaksi kun laskentaperusteena käytetään eun minimitason prosentuaalista välitavoitetta

kansainvälisissä arvioissa hyväksi todettu pohjoismainen malli on perustunut progressiiviselle verotukselle ei hallituksen ajamalle tasaveromallille

pääministeri sipilän hallitus kohdistaa epäoikeudenmukaisesti leikkaukset eläkeläisiin työttömiin opiskelijoihin lapsiperheisiin ja sairaisiin

arvoisa herra puhemies

neljäs on hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen ja viides kohta on eräiden äänitallenteiden suojaan liittyvät kysymykset ja sopimuslisenssisäännöksien parantaminen

ministeri katainen kun te arvostelette muita yksilöimättä siitä että on asiavirheitä niin onko tämä arvostelu samaa luokkaa kuin tämä teidän lausuntonne

kaikilla on vähän erilainen käsitys siitä mikä on liittovaltiokehitystä mutta varmaan on selvää että jos eu syventää erittäin paljon sotilaallista yhteistyötä niin se jos mikä on liittovaltiokehitystä

arvoisa puhemies

se että me todella vastustimme latvian lainaa

pitkäaikaistyöttömyys nujerretaan vahvoilla työllistämistoimilla

on tärkeää että myös kunnat panostavat jatkossa kulttuuriin ja liikuntaan ja on hyvä että ensi vuonna kunnat saavat euromääräisesti enemmän tuloja kuin tänä vuonna

jos ajatellaan mikä on suomen rooli niin meidän pitää olla mukana maailmalla ratkaisemassa kriisejä osallistumassa olemassa sovittelijana

kuitenkin te jatkoitte

vasemmisto on todellinen vaihtoehto

se on se fakta joka tuohon kirjaan sisältyy

tässä paketissa puhutaan eläkkeistä ja palkoista

samalla tavalla kuin sanoin siitä että heikkoina aikoina tarvitaan kulttuuria se tuo hyvinvointia ja iloa siihen pitää panostaa meillä täällä pitää olla ymmärrystä siihen niin myös kuntien tasolla

meidän vahvuutemme ovat erityisesti siviilikriisinhallinnassa ja ykn rauhanturvaoperaatioissa ja minusta on hyvä että valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että tätä pitää arvioida miten tämä on suhteessa tähän muuhun toimintaan

tässä paketissa ei ole rangaistuksia sillä kuten itse sanoitte ne tulevat toiseen pakettiin talouspolitiikan koordinaation perusteisiin

pitää toivoa että talouden kääntyessä nousuun suomen kansainvälisistä sitoumuksista kehitysavun prosenttiosuuksiin kannetaan yhtä suurta huolta kuin tänään

voi olla niin että vastakkain on suuria yrityksiä suuria mediakonserneja suuria viihdealan yrityksiä ja yksittäinen tekijä toisella puolella

tämä kertoo siitä että asia ei ole sellainen joka on jossain kaukana vaan se on myös täällä meidän eduskunnassamme tai meidän lähellämme ja siksi tähän pitää puuttua

mutta kun varasin puheenvuoron etukäteen yllätyin kun huomasin että ministeri soini oli varannut poikkeuksellisesti puheenvuoron ei hallituksen esityksestä vaan siitä kun se tuodaan sitten valiokunnasta tänne ja vielä asiasta joka ei kuulu hänen ministerialueeseensa

edustaja mustajärven tekemä kannanotto voimakkaammin vielä sanoo että pitää arvioida todella näitä hyötyjä tästä taisteluosastokonseptista ja kustannuksia suhteessa tähän muuhun kriisinhallintaan jota tehdään

sehän on ennen muuta puhemiesneuvoston ja puhemiehen asia mitä ajankohtaiskeskustelua käydään mutta itse ministerinä tietysti olisin hyvin iloinen siitä jos tällainen keskustelu käytäisiin ja jos laajasti ja vielä

meillähän on sopimusvapaus ja tietenkin jokainen yksittäinen tekijä pohtii hyväksyykö sopimusta mutta käytännössä tilanne on se että jos vastakkain on se että hyväksyy kohtuuttoman sopimuksen ja se että ei saa työtä toimeentuloa ollenkaan niin on pakotettu tähän

me olemme päinvastoin olleet huolestuneita siitä että valtio myy tuottavia yhtiöitä eli vie nimenomaan lapsilta tulevaisuutta

totta kai puolueensa puheenjohtajan ministeri soinin pitää tulla innosta puhkuen ja ilosta melkein räjähtäen paikalle silloin kun esitellään se ainoa asia jonka puolue on saanut hallitusohjelmaan läpi

esimerkiksi nykyistä kollektiivisempi sopiminen voisi olla se keino että tekijät eivät joudu yksin neuvottelemaan vaan heillä olisi vahvempi selkänoja takana

se on kuin talvella päästäisi housuun se että hetken lämmittää kun myy tuottavan yrityksen osingot mutta kohta niitä osinkoja ei enää tule

muun muassa se että on tehty täyskäännös tuloerot eivät enää jatkaa kasvuaan vaan ne lähtevät kapenemaan ja verotus muuttuu oikeudenmukaisemmaksi

se minkä nostimme esille ja mistä me olemme huolestuneita on se että kun luvattiin että yhteisöveron alentaminen tuo investointeja tuo työpaikkoja tuo dynaamisia vaikutuksia elinkeinoelämän keskusliitto sitä lupasi niin sen seurauksena itse asiassa vain potkut irtisanomiset ovat lisääntyneet

se on yksi hankalimmista kysymyksistä

virtanen vaati terapiaa

hyvitysmaksut ovat korvausta siitä työstä mitä luovien alojen tekijät ovat tehneet ja jos katsoo hyvitysmaksujen tasoa niin se on romahtanut viime vuosina

no jokainen voi arvioda itse kuinka paljon tarvitsee terapiaa mutta on ollut myös sellaisia ryhmiä kuten akseli ensemble ryhmä esimerkiksi joka nosti tämän terapiasukupolven esiin niin että itse asiassa tämä sukupolvi on koko ajan terapiassa joten tässä on erilaisia arvioita tästä

mutta sitten edustaja saarinen ja edustaja wallinheimo molemmat nostivat esille tämän lasten harrastusmahdollisuuden ja nimenomaan vähävaraisten perheiden

kopiointilaitteita voi käyttää paljon muihinkin asioihin kuin tekijänoikeussuojattujen materiaalien kopioimiseen ja meidän pitäisi päästä tästä eteenpäin

tämä hanke suuntaa kymmenen vuoden päähän aikaisintaan kun nyt pitäisi panostaa kotimaisiin maakunnissa työllistäviin uusiutuviin ratkaisuihin jotka synnyttävät työpaikkoja nopeasti

asetin selvityshenkilön joka yritti hakea uutta ratkaisua

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

tiedämme jo nyt että yksityiset terveyspalveluyritykset käärivät meidän verovaroilla voittoja ja siirtävät niitä veroparatiiseihin

nyt käydään edelleen neuvotteluja siitä mikä voisi olla ratkaisu joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja tärkein lähtökohta siinä on se että hyvitysmaksujärjestelmän pitää kohtuullisesti korvata tekijöille toimeentulo

usein sanotaan että ydinvoima on siitä hyvä että se tehdään yksityisin varoin mutta nyt kunnalliset yhtiöt ovat tässä erittäin voimakkaasti mukana

harrastussetelissä voi tulla se ongelma vastaan riittääkö se sitten kuitenkaan ja mihin vedetään se raja kenellä on mahdollisuus se saada

arvoisa puhemies

silloin valitettavasti vastustivat sekä silloin oppositiossa olleet keskusta ja perussuomalaiset että kristilliset rkp ja kokoomus

silloin kun presidenttinä oli kekkonen oli presidentillä niin sisäpoliittinen valta kuin ulko ja turvallisuuspoliittinen valta

ja aivan oikein pääministeri on ollut huolestunut siitä että kansainväliset suuryritykset voivat tulla kaappaamaan meidän verovaroilla rahoitetut sosiaali ja terveyspalvelut

minusta tämä on oleellinen kysymys

paras tapa toimia piratismia vastaan on se että meillä on hyviä laillisia käteviä kanavia joiden kautta voi hakea elokuvia tv ohjelmia musiikkia sitä mitä haetaan ja sitä kautta myös tekijät saavat kohtuullisen korvauksen

aika erikoinen ilmaveivi

jos lopputulos on torso eihän kenenkään kannata sellaista hyväksyä mutta jos me emme edes osallistu ja yritä saada sitä aikaan niin miten me voimme estää sitä että jostain esityksestä tulisi torso

tietysti periaatteessa lähtökohtaisestihan meillä on niin että jokainen lapsi ja nuori on yhteiskunnan tasolta vakuutettu sillä tavalla että jos tulee urheiluvamma tai muita niin julkisen terveydenhoidon ne pitäisi hoitaa eikä niin että urheiluvammat hoidetaan vain yksityisellä puolella

nyt kysyisinkin valtiovarainministeri stubbilta

nyt tällä perustuslailla ollaan samalla tavalla pääministeristä tekemässä uutta kekkosta keskitetään sisäpoliittisen vallan lisäksi myös ulko ja turvallisuuspoliittinen valta

miten te estätte sen että veroparatiisiyritykset tulevat tässä uudessa mallissa kuppaamaan meidän sosiaali ja terveysvarojamme ja siirtävät niitä veroparatiiseihin

työ ei oikein selvillä mitä oma äiti minna ja naurattaa samasta menettelytavoilla ryhmittäin ja että aivan riittävästi puhevuoroja mahdollisimman moni tulee saamaan kärsivä

televisio ohjelmien verkkotallennuspalvelut ovat nytkähtäneet ehkä pisimmälle eteenpäin

ei ole ajateltukaan että finanssimarkkinaverolla merkittäviä tuloja kerättäisiin mutta se siinä on oleellista että siinä tulevat nämä liikkuvat tulovirrat näkyviin ja omistus avoimemmaksi

minusta on oleellista että jos suomi haluaa tulevaisuudessa menestyä pitää pitää huolta siitä että kulttuurin taiteen ja tieteentekijät tulevat myös toimeen tuotoksillaan

en pidä sitä hyvänä asiana etenkin kun tiedetään että presidentti valitaan kansanäänestyksellä pääministerit on viime aikoina valittu eduskuntaryhmissä tai puoluekokouksissa

osapuolet on saatu keskustelemaan keskenään ja neuvottelemaan keskenään ja viime kuussa syntyi kompromissiratkaisu siitä miten tämä oikeudellinen puoli saadaan hoidettua ja sen pohjalta me luomme nyt lainsäädäntöä ja pykäliä

seuraavaksi

ehkä jos me vahvistaisimme tätä julkista puolta emmekä niin paljon panostaisi tälle yksityiselle puolelle niin sitä kautta ei tarvittaisi näitä vakuutusmaksuja myöskään samassa määrin kuin tällä hetkellä